kehittämisen selkeänä tavoitteena on saavuttaa entistä parempaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä parantaa tieto ja viestintäteknisen toiminnan ja palveluiden laatua tuottavuutta ja ohjausta

arvoisa puhemies

tämän nyt käsittelyssä olevan kuntarakennelain tavoitteena on käynnistää koko maan laajuinen kuntauudistus jolla luodaan mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat kaikkialle suomeen

tärkeä osa tätä kehittämistä on niin sanotun tori hankkeen puitteissa valmisteltu toiminnallinen ja rakenteellinen uudistus jossa kootaan yhteen ja järjestetään uudelleen valtion toimialariippumattomien perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalveluiden tuotanto

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntarakenneuudistuksen pyrkimyksenä on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa

arvoisa puhemies

talouden epävarmuus heijastuu myös kuntatalouteen

arvoisa puhemies

muun muassa väestön ikääntyminen henkilöstön eläköityminen ja heikentynyt taloudellinen tilanne edellyttävät rakennemuutosten toteuttamista varsin nopealla aikataululla

tässä on kyse kuntarakennelain täydennyksestä siltä osin että nuo sosiaali ja terveydenhuollon linjaukset jotka valmisteltiin petteri orpon johtamassa koordinaatiotyöryhmässä on tältä osin nyt tuotu osaksi tuon kuntarakennelain yleisperusteluja

arvoisa puhemies

kun uudistuksia ryhdytään tekemään on hyvä ensin tunnistaa ne asiat jotka ovat säilyttämisen arvoisia ja toisaalta ne kohdat jotka kaipaavat muutosta

viisi kuukautta sitten hallitus vastasi keskustan välikysymykseen kuntauudistuksesta

vaativat ajat ja erityisesti tarve julkisen talouden tasapainottamiseen ja valtion velkaantumiskehityksen taittamiseen näkyvät ensi vuoden talousarvioesityksessä kuntien osalta kiristävinä

esitetyn lain mukaisen palveluiden järjestämis ja ohjaustavan tavoitteena on myös mahdollistaa kustannustehokas toiminta sekä toiminnan tehokas ohjaus

arvoisa puhemies

kuntauudistus on edennyt näiden viiden kuukauden aikana siten että kunnallishallinnon rakenne työryhmä on saanut valmiiksi oman selvityksensä ja olemme siirtyneet uudistuksen erittäin tärkeään vaiheeseen eli kuulemaan kuntien näkemyksiä oman alueensa tulevaisuudesta

uudistuksen rivakan käynnistymisen varmistamiseksi koko maassa lailla säädetään kunnille määräaikaan sidottu selvitysvelvollisuus

ehdotetulla lailla selkiytettäisiin valtion tieto ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisen rakenteita kokoamalla niitä hallinnollisesti yhteen

jyrki kataisen hallituksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

tästä aiheestahan käytiin keskustelu muutama viikko sitten täällä salissa sisällöllisesti kun annettiin pääministerin ilmoitus näistä tarkennetuista sosiaali ja terveydenhuollon linjauksista mutta koska meillä tuossa kuntarakennelaissa yleisperusteluissa oli kuvattu koko kuntauudistuksen kokonaisuutta ja siinä nuo sote linjaukset pohjautuivat kehysriihen linjauksiin minkä jälkeen linjaukset ovat edelleen täsmentyneet ja joiltain osin myös hiukan muuttuneet pidettiin perusteltuna hallituksen näkökulmasta että ne tuotaisiin eduskunnan tietoon ja käsittelyyn myös sillä tavoin että tuon lain yleisperusteluja tältä osin täydennettäisiin

tältä osin vuoden aikana käännettä parempaan ei ole tapahtunut

eduskunta jatkoi joulukuussa tuon selonteon antamisen määräaikaa tämän vuoden helmikuun loppuun saakka

palveluiden edellyttämästä väestöpohjasta työpaikkaomavaraisuuden työssäkäynnin ja yhdyskuntarakenteen kokonaisuudesta sekä kunnan taloudellisesta tilanteesta

malli jossa itsehallinnollinen kunta kerää asukkailta veroja järjestää ja tuottaa sen vastineeksi keskeisiä peruspalveluita kehittää aluetta ja toimii alueensa demokraattisena yhteisönä

näiden kaikkien tärkeiden tavoitteiden varmistamiseksi hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

parhaillaan meneillään olevalla aluekierroksella käymme kuntien edustajien kanssa keskustelua alueen tilanteesta ja tulevaisuudesta otamme vastaan palautetta kunnallishallinnon rakenne työryhmän raportista ja kuulemme kuntien ehdotuksia tarvittavista kehittämistoimista

yleisesti voi todeta että aluehallinnon uudistamisen tavoitteena oli saada aikaan kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

ehdotettu laki selkiyttäisi julkisen hallinnon tietohallintoa ohjaavan lainsäädännön rakennetta kun tietohallintolaki olisi jatkossa yleislaki jossa säännellään yleisesti tietohallinnon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ohjausta ja nyt uuden ehdotetun lain ohjaus kohdistuisi nimenomaan palvelutuotannon tasolle

tulevaisuuden kannalta erityisen vaativaksi tilanteen tekee se kuten hyvin tiedämme että samaan aikaan kun tulokasvun ennustetaan jatkuvan hyvin hitaana kuntien menopaine kuitenkin kasvaa väestön ikääntymisen ja sen tuoman palvelutarpeen kasvun kautta

lisäksi kunnan tulisi osallistua yhdistymisselvitykseen jollei alueella muutoin olisi saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää laissa edellytettyä toiminnallista kokonaisuutta

uudistuksen yleisistä tavoitteista viranomaisten määrän vähentyminen on toteutunut ja parantanut aluehallinnon tehokkuutta tukipalvelujen yhdistämisen ja hallinnonrajat ylittävän yhteistyön avulla

vahva ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä

eli siitä on kyse tässä täydentävässä esityksessä

tuossa lausunnossa pyydämme paitsi kuntien näkemyksiä kunta ja palvelurakenteesta ja sen uudistamisesta myös evästyksiä loppukeväästä käynnistettävään kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen sekä kuntalain kokonaisuudistukseen

selvitysperusteita koskevilla säännöksillä halutaan ohjata kuntia muodostamaan suoraan mahdollisimman toimivia ja tulevaisuuden haasteisiin nähden riittävän vahvoja kokonaisuuksia

arvoisa puhemies

tietohallintolaissa olevat yleiset säännökset yhteisten palveluiden käytöstä siirrettäisiin esityksen mukaan uuteen lakiin ja samalla niiden sovellettavuutta selkiytettäisiin ja tehostettaisiin

perusopetuslaki lähtee siitä että kaikilla lapsilla on oikeus perusopetuksessa saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulupäivinä ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

vain vahvat kunnat pystyvät pitämään huolta omista kuntalaisistaan ja tarjoamaan heille tarpeelliset palvelut ja mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin oman kotikuntansa asioihin ja myös omaan elinpiiriinsä

tätä nyt eduskunnassa käsittelyssä olevaa selontekoa on ensi vaiheessa valmistellut valtiovarainministeriön johdolla toiminut työryhmä yhteistyössä aluehallintovirastoja ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksia ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa

lausunnossa olemme kysyneet kuntien arvioita myös meneillään olevasta kuntien tehtävien kartoituksesta eli kannanottoja siihen pitäisikö kuntien tehtäväkenttää muuttaa

kun yhteisöverokanta muutoin laskee yhdellä prosenttiyksiköllä tuokin verotulon menetys kompensoidaan kunnille korottamalla niiden osuutta yhteisöverosta

hallituksen esittämä uusi laki luo lainsäädännölliset puitteet sille että sellaiset yhteiset palvelut jotka eivät edellytä merkittäviä toimialakohtaisia ratkaisuja tai toimialakohtaista osaamista tuotetaan yhtenäisellä tavalla kustannustehokkaasti ja yhteentoimivasti

tämän vastineeksi on oikein ja aivan välttämätöntä että valtio myös keventää kunnille säädettyjä tehtäviä ja velvoitteita saman summan edestä

lääninhallituksille tehdyissä kanteluissa on kyllä voitu havaita että lomautuksia on yleensä mahdotonta toteuttaa niin että perusopetuksen tavoitteet tulisivat täytetyiksi

arvoisa puhemies

tämän vuoksi nyt keskustelemmekin tulevien avien kanssa siitä mahdollisuudesta että nyt jo aiempaa aikaisemmin puututtaisiin näihin kuntien suunnitelmiin koska tällä hetkellä lääninhallitukset ovat voineet vasta jälkikäteen kanteluiden pohjalta perehtyä tähän tilanteeseen ja selvittää sen

valtiontalouden tilanteen tuntien emme voi laskea kuntatalouden tulevaisuutta sen oletuksen varaan että kuntien valtionosuuksia voitaisiin merkittävästi kasvattaa

erityisesti esitettyjen väestöpohjaa ja kunnan taloudellista tilannetta koskevien selvitysperusteiden tarkoituksena on turvata sellaisen kuntarakenteen muodostuminen joka vahvistaa kuntien edellytyksiä vastata itsenäisesti palveluiden järjestämisestä ja riittävästä omasta palvelutuotannosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän toimintaohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä

kuntien lausuntopalautteen tärkein viesti oli että selvä enemmistö kunnista näkee jonkinlaisen kunta ja palvelurakenteeseen liittyvän uudistuksen tarpeellisena

selvästi on tarve siihen että nyt voitaisiin puuttua asiaan jo aiemmin ja tarkistaa ovatko suunnitelmat sellaiset että perusopetus voidaan taata lomautustilanteessa

hallituksen mielestä kuntapohjainen järjestelmä on paras tae palveluiden kustannustehokkaaseen järjestämiseen sekä palveluiden säilymiseen lähellä kuntalaista

arvoisa puhemies

toisaalta asetustasolla on määrätty ainoastaan siitä että oulun yliopistolle kuuluu vastuu opettajankoulutuksesta mutta se on voinut itse päättää missä opettajankoulutusta järjestetään ja nyt oulun yliopisto on strategisista syistä päättänyt keskittää kaiken opettajankoulutuksen oulun kampukselle vahvistaakseen kasvatustieteellistä tutkimusyhteisöä ja siihen liittyvää opetusta

kuntien valtionavut määräytyvät pääosin laskennallisin perustein ja ovat kunnan tuloina yleiskatteisia eli kunta voi harkintansa mukaan päättää niiden käytöstä

vahva ja itsenäinen kunta kykenee myös hyödyntämään markkinoita palveluiden tuotantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden valinnanvapauden lisäämisestä

ely keskuksia ja te toimistoja koskeva rauno saaren selvitys sekä alueellisia ympäristötehtäviä koskeva riitta rainion selvitys valmistuivat joulukuussa ja olivat myös se syy minkä johdosta selonteko tuotiin nyt helmikuussa tänne eduskunnan käsittelyyn koska näitä raportteja ja niiden sisältämiä ehdotuksia ja vaikutuksia aluehallintoon haluttiin myös analysoida ja ottaa tässä selonteossa huomioon

siinä valtionosuudet ja verotulot tulevat yhteen kunnan kassaan ja kuntalaisten valitsema valtuusto päättää kuinka tällä rahoituksella palvelut järjestetään ja omaa aluetta kehitetään

kuntarakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa paikallisen demokratian toimintaedellytyksiä ja edistää kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä

kesäkuun lopussa kuntauudistusta ohjaava hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä vahvisti kuntauudistusta ohjaavat kolme pääkriteeriä

itse pidän hyvin keskeisenä sitä että jatkossakin kainuussa säilyy korkeakoulutus ja tutkimus

nyt todellakin korkein oikeus teki kesällä ratkaisun jonka mukaisesti myös tätä vanhemmasta autoverotuspäätöksestä valtio osoitettiin vahingonkorvausvelvolliseksi eli tätä vanhemmissa tapauksissa sovelletaan nyt vahingonkorvauslainsäädäntöä

vaikka valtionosuuksista keskustellaan paljon ja se on kunnille todella tärkeä osa rahoitusta merkittävämmässä roolissa kuntatalouden kannalta ovat kuitenkin kuntien omat verotulot

vaikka joitakin kunnan tehtäviä on varmasti jatkossakin tarkoituksenmukaista hoitaa kuntien välisenä yhteistyönä nykyistä vahvemmat kunnat voivat vaikuttaa paremmin tämän yhteistyön sisältöön

arvoisa puhemies

ja on hyvin tärkeää että yhdessä kajaanilaisten ja kainuun kanssa haetaan nimenomaan niitä koulutuksen ja tutkimuksen aloja joilla parhaiten voidaan edistää aluekehitystä ja alueen vahvistumista

meillä on tällä hetkellä oikeudessa vireillä useita tähän liittyviä tapauksia ja nyt haetaan ratkaisua siihen mistä saakka tämä ikään kuin korvausvelvollisuus katsotaan alkaneeksi eli kuinka pitkältä ajalta valtio olisi vahingonkorvausvelvollinen

jyrki kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

esitettyjen työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperusteiden tarkoituksena on ohjata kuntia selvittämään kuntien yhdistymistä alueella jossa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäytön asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen vaatii yhteistä päätöksentekoa

palvelukeskus olisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla ja valtiovarainministeriö ohjaisi palvelukeskuksen hallitusta strategisella tasolla asettaen sille pitkän aikavälin toimintalinjat ja tulostavoitteet

kuntien tehtävien ja velvoitteiden ja rahoituksen tasapainoa tarkastellaan peruspalveluohjelmassa ja siihen liittyvässä vuosittaisessa peruspalvelubudjetissa joka on osa valtion kehys ja talousarviomenettelyä

samassa yhteydessä hallitus tulee antamaan jatkolinjauksia myös sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä jotta kunnat voivat arvioida oman alueensa rakennemuutoksen tarvetta myös tästä näkökulmasta

välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja kiviniemi itsekin totesi tämän kaksi vuotta sitten esitellessään hallinto ja kuntaministerinä kunta ja palvelurakenneuudistuksen selontekoa eduskunnalle

tämä on nähtävissä ohjauksen asiakirjoissa joissa tavoitteet on asetettu aluehallintovirastoissa peruspalvelujen saatavuuteen ja laatuun perusoikeuksien toteutumiseen ja oikeusturvaan sekä asuin työ ja elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvina sekä ely keskuksissa alueiden elinvoimaisuuteen elinkeinoelämän menestystekijöihin ja väestön hyvinvointiin kohdistuvina tavoitteina

arvoisa puhemies

te edustaja kiviniemi linjasitte tuolloin esittelypuheenvuorossanne että kuntarakenteen kehittämistä on kuitenkin syytä jatkaa ja toteutuneista liitoksista huolimatta kuntarakenne ei vielä ole riittävän yhtenäinen ja kestävä

yhdyskuntarakenteeseen ja työssäkäyntialueeseen perustuvien toiminnallisten kokonaisuuksien kokoamisella pyritään myös siihen että kuntarakenne vastaisi paremmin asukkaiden elinpiiriä ja vahvistaisi asukkaiden päätösvaltaa nimenomaan sillä alueella jonka kehitykseen heillä on tarve vaikuttaa